yksi on tietysti se miten vaikuttavat nämä maailmanlaajuiset sääolosuhteet eurooppalaiseen ruuantuotantoon ylipäätään liittyen vaikka sitten rehuihin tai vaikkapa siihen missä sitten tuotetaan energiaa

niin kuin totesin alussa

samalla tavalla myös mietitään sitä että kun maailmassa väkiluku kasvaa voidaanko ajatella niin että kun tehdään maatalouspolitiikan uudistusta se huomioi myös sen että euroopalla voisi olla vientimahdollisuuksia tulevaisuudessa yhä enemmän ja sitä kautta se tukisi eurooppalaista maataloustuotantoa joka puolella eurooppaa jopa suomessakin

arvoisa herra puhemies

en tiedä löytyykö ensi vuonnakaan

kaikki vaihtoehdot on käyty läpi ja jäljelle jäi ainoastaan tämä erityisliikelaitos jonka pohjalle sitten tulee tämä tytäryhtiö jossa kaikki kilpailevilla markkinoilla oleva toiminta yhtiöitetään

meillä on tietty ongelma se että lupia kaikkiin petoihin ei voida antaa sillä tavalla kuin ehkä haluttaisiin koska tässä on tiettyjä säädöksiä mitkä tulevat eun kautta ja niitäkään nyt ei valitettavasti näköjään päästä uudestaan neuvottelemaan

elikkä sitten kun on selkeä vahinkotilanne olemassa jossa tuhotaan sitten vaikka lampaita tai koiria tai muuta vastaavaa niin sen jälkeen pitää hakea lupa jolla tämmöinen susi voidaan poistaa

mutta pyritään löytämään ratkaisu jolla parannettaisiin tilannetta eli jonkin verran saataisiin vahinkoja alas ettei menisi niin paljon rahaa valtiolta korvauksiin ja pidettäisiin huolta myös poroelinkeinosta ja suojeltaisiin myös sitten näitä suojeltavia eläimiä sopivassa määrin

sitten jos on selkeästi tilanne että voidaan epäillä että ihmiset kokevat itsensä turvattomiksi niin poliisillahan on oikeus toimia niissä tapauksissa ja sitten tarvittaessa tappaa eläin

minusta on aika vaikea lähteä arvioimaan sitä miten se kilpailulain muutos sitten käytännössä toteutuu kun se laki ei ole vielä voimassakaan

arvoisa puhemies

mutta kaikki se asiantuntemus mikä meillä on ollut käytössä totesi sitten että muita malleja ei jäänyt jäljelle kuin tämä malli mikä tällä hetkellä on valmistelussa ja se tulee osittain suoraan siitä eu päätöksenteosta ja tulee myös suomen kilpailulainsäädännön kautta

muilta osin tietysti pitää huolehtia siitä millä tavalla voidaan pitää niitä susia pois pihapiiristä ja millä tavalla estää vahingot vaikka nyt sitten lampaille vaikka rakentamalla aitoja ja tekemällä erilaisia muita toimenpiteitä

mutta tietysti yksi asia mikä on syytä muistaa paikalla on aika paljon kuntapäättäjiäkin on se että meidän julkisissa hankinnoissa voidaan asettaa hankintatarjouksia tehtäessä myös laadullisia kriteereitä

me olemme koko ajan sanoneet että suomessa me ymmärrämme että viherryttäminen on hyvä asia ja tärkeä asia mutta se miten se hoidetaan käytännössä ei tällä eun esityksellä mene ollenkaan hyvään suuntaan

on monta kertaa sanottu kuinka suomessa esimerkiksi eläinten hyvinvointi on korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi euroopassa keskimäärin niin että jos kerran halutaan niin silloinhan voitaisiin myös hankintoihin laittaa sentyyppisiä määräyksiä joissa otettaisiin huomioon se että suomessa eläinten hyvinvointitaso on korkeammalla ja noudatettaisiin suomalaista lainsäädäntöä vaikka tässä asiassa

arvoisa herra puhemies

olemme tehneet yhdessä ruotsalaisten kanssa komissiolle kirjeen jossa todetaan että pohjoisissa olosuhteissa kolmen kasvin vaatimus on huono juttu se ei toimi käytännössä eikä sillä ole myöskään ympäristön kannalta yhtään mitään hyvää merkitystä

en osaa suoralta kädeltä sanoa kun en ole juristi miten sitten upotetaan noihin hankintalakeihin nämä tämäntyyppiset kriteerit

olen aivan samaa mieltä kuin edustaja nylund että tässä hevoslihaskandaalissa on kyse siitä että on tehty puutteellisia tai vääriä merkintöjä

voi sanoa tietysti että aina siellä missä tavallaan erilaisia asioita yhteiskunnassa liikkuu on myös sen tyyppisiä henkilöitä jotka eivät halua noudattaa lainsäädäntöä haluavat itselleen taloudellista hyötyä tai jotain muuta vastaavaa

kun katsoo vähän tätä eurooppalaista taloustilannetta niin näyttää vähän siltä että melkein joka ainoalla eurooppalaisella valtiolla on rahat lopussa joka ainoassa maassa tehdään säästöpäätöksiä

totta kai kun tässä tällä hetkellä mietitään tätä maatalouspolitiikan uudistuksen toimeenpanoa katsotaan myös minkätyyppisiä muita välineitä voitaisiin ottaa sillä tavalla että ne sopivat yhteisen maatalouspolitiikan sääntöihin ja olisivat myös kotimaassa toteutettavissa

arktiset asiat nyt eivät ihan taida osua meidän ministeriön tontille kaikilta osin toki joiltakin osin osuvat kaikkien ministeriöiden tontille

sen takia tätä tiivistä valmistelutyötä tässä on tehty

evira on tehnyt valmistavaa työtä minun mielestäni jo jonkin aikaa ja minä kuvittelisin että aika pian se on valmiina ja sen jälkeen se tulee tänne eduskunnan käsittelyyn

sitten se tietysti heijastuu siihen että nämä neuvottelut maatalouspolitiikan uudistamisesta ovat entistäkin vaikeammat ja myös rahoituskehysneuvottelut eussa ovat entistä vaikeammat koska jokainen yrittää saada sitä kautta itselleen mahdollisimman paljon rahaa

siinä yhtenä osana on nimenomaan se että katsotaan näitä pakkausmerkintöjä erittäin laajalla tavalla alkaen tosiaan siitä mikä on alkuperä ja mikä on tuotantotapa minkälaisia lisäaineita on käytetty ja niin edelleen

arvoisa puhemies

meillä on tiettyjä maakuntia joissa on vahvoja osaamisalueita niin kuin vaikka itä suomessa metsän osalta oulussa pohjois suomessa vähän muilta osilta ja tarkoitus on tulevaisuudessa myös tämän luonnonvarakeskuksen osalta vahvistaa niitä alueita joissa on olemassa tiettyjä vahvoja osaamisalueita

herra puhemies

nyt on aika vaikea asetella sanojaan niin että pystyisi samanlaiseen retoriikkaan kuin edustaja tiilikainen hämäläinen kieli ei taida ihan taipua tuohon

varmaan voidaan paljon epäillä minkälainen tuo ammattitaito tuolla maa ja metsätalousministeriössä on mutta jos tämä nyt menee sillä tavalla kuin on tarkoitus tulee erityisliikelaitos jolla on tytäryhtiö niin emme me nyt kai sellaista tytäryhtiötä perusta joka välittömästi menisi konkurssiin joka ei olisi riittävästi varmistettu sillä tavalla että se pystyisi toimimaan kilpailluilla markkinoilla sillä tavalla kuin muutkin pystyvät toimimaan

viimeisimmäksi ennen tätä kyselytuntia tapasin tuottajaliittojen puheenjohtajia ja tapaamisessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita liittyen niin tulvatilanteeseen satovahinkoihin kuin lietelannan levityksiin investointeihin ja myös siihen millä tavalla pankit tällä hetkellä pystyvät rahoittamaan maataloutta

tähän ratkaisumalli aivan varmasti löytyy ja sitä on tietysti hahmoteltu ja eduskunta pääsee arvioimaan tätä siinä vaiheessa kun tämä lakiesitys tänne tulee koska samassa yhteydessä paitsi että tulee tästä erityisliikelaitoksesta laki joka koskee metsähallitusta tulee myös se laki mikä määrittelee millä tavalla tämä niin sanottu metsätalousyhtiö tämä tytäryhtiö toimii

eli siinä mielessä minä en ymmärrä sitä kritiikkiä mitenkä ihmeen vaikeaa on ymmärtää sitä että joku asia voi olla yhtiömuodossa koska tälle yhtiölle voidaan asettaa samalla tavalla nämä yhteiskunnalliset velvoitteet lainsäädännön kautta kuin tällä hetkellä on metsähallituksella

varmaan kysyntää olisi enemmänkin mutta valtaosa tulee ulkomailta mikä tietysti johtuu siitä että suomessa ei ole niin paljon hevosia ja taas toisaalta ei ehkä myöskään tämä teurastusasia ole sillä tavalla kunnossa kuin se voisi olla

vastaavasti sille siirtyy käyttösopimuksella tiettyjä asioita joita se hoitaa ja se voi hoitaa valtakirjalla tiettyjä asioita samalla tavalla kuin tälläkin hetkellä mutta pyritään varmistamaan nimenomaan että nykytilanne säilyy

kysymys on nyt siitä että meiltä lähtee esitys sinne ja sen esityksen tasosta ja muodosta emme olleet tällä viikolla tuottajajärjestöjen kanssa yhtä mieltä

aika näyttää sitten minkä tyyppinen ratkaisu sieltä eun kautta tulee mutta oli ratkaisu nyt minkälainen tahansa niin joka tapauksessa se soveltuu jollakin tavalla tähän kokonaisuuteen mikä tässä pitää rakentaa tämän syksyn aikana kun muun muassa valmistelemme maaseutuohjelmaesitystäkomins

nyt tietysti me odottelemme ministeriössä mitä mieltä valiokunta on siitä selvityksestä

onko jotain asioita mitä vielä voitaisiin tehdä pienteurastamoiden asioiden parantamiseksi joka voisi olla yksi vaihtoehto myös siinä että hevosenlihaakin voitaisiin teurastaa enemmän

jos oikein muistan niin tällä hetkellä siinä luonnoksessa lukee se että tämä käyttöoikeussopimus säädetään toistaiseksi voimassa olevaksi koska pysyvä käyttöoikeus myös voi olla vähän vaikea määritellä miten voi olla pysyvä käyttöoikeus

metsähallitus on järjestänyt maa ja metsätalousministeriön kanssa yhdessä useita sidosryhmätilaisuuksia onkohan niitä viisi kaikkiaan ollut eri puolilla suomea joissa on kerrottu tästä valmistelusta

toisaalta tietysti jos valiokunnassa on semmoinen näkemys että tietynlaista byrokratiaa on liikaa tässä toivotaan nyt sitten teiltä sen selvityksen pohjalta konkreettisia esityksiä siitä mitä voitaisiin tehdä ottaen huomioon se millä tavalla kuitenkin helpottaa byrokratiaa ja huolehtia siitä että lihan teurastus ja lihan käsittely olisi turvallista jotta kuluttajat voisivat luottaa siihen lihaan mitä he käyttävät

muitakin vastaavia tilaisuuksia kyllä aivan varmasti järjestetään jotta mahdollisimman paljon näitä epäluuloja voidaan poistaa koska niin kuin näyttää niin täällä salissa kuin lehdistössä ja muuallakin liikkuu asioitten tolasta erittäin paljon villejä huhuja jotka eivät ollenkaan pidä paikkaansa

nämä loput luvat ovat tietysti sitten käytössä aina tuonne ensi elokuuhun asti jolloin uusi kausi alkaa jos on sitten sen tyyppisiä tapauksia että nämä karhut uhkaavat ihmisten turvallisuutta tai eläinten turvallisuutta

arvoisa herra puhemies

mutta se on selvää että koska nämä määrät ovat niin suuria ja vahinkoja tulee paljon niin meillä vähän voi olla pulaa vahingonkorvausmäärärahoista

joka tapauksessa tarkoitus on lähiaikoina lähteä liikkeelle näitten kannanhoitosuunnitelmien uusimisessa ja sen jälkeen arvioida miten jatketaan

nykytahdilla ensi vuoden investoinnit ja varmaan seuraavankin vuoden investoinnit pystytään rahoittamaan ja sitten joskus tulee se hetki eteen jolloin tavallaan pitäisi tehdä päätös kun investointeja halutaan tukea niin kuin hallitusohjelmaan on kirjattukin

en muista lukuja ja sitä kuinka paljon mahdollisesti on vähentynyt mutta semmoinen mielikuva minulla on että oikeaan suuntaan ollaan menty niin kuin totesitte että vähemmän on erilaisia lisäaineita

arvoisa puhemies

siis metsähallitusta ei pilkota

joko makeraa pääomitetaan tai budjettiin siirretään lisää rahaa investointeja varten

sen tiedän että elintarviketurvallisuusvirasto on tehnyt valvontakampanjaa jossa on käyty läpi näitä erilaisia merkintöjä ja katsottu ovatko asiat muutenkin kunnossa

virosta

liittyen vähän investointeihin mistä edustaja korhonenkin täällä sanoi kun on katsonut maatalouden rakentamisen volyymiä niin investointitahti on mennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana alaspäin

itävallassa on oma mallinsa ja saksassa on oma mallinsa ja joka maassa on vähän oma mallinsa ja suomessa on oma mallinsa ja ehkä meidän kannattaisi suomalaisina katsoa myös mikä malli on toimivin suomessa

osa varmaan liittyy siihen ettei ole ollut tiedossa mikä on eun yhteinen maatalouspolitiikka ja maatalouspolitiikan viitekehys tulevina vuosina eli on ollut vähän epävarmuutta siitä

nyt se on tiedossa ja edellisellä kertaa kun tämä vastaava tavallaan uusi maatalouspolitiikan aikakausi alkoi se näkyi sitten heti alkuvuosina niin että tuli investoinneissa tietynlainen piikki ja toivon että niin käy nytkin

mutta olennaista tässä on se että kun siellä markkinoilla on muitakin toimijoita jotka toimittavat puuta niin sahoille kuin teollisuuteen kuin lämpölaitoksillekin niin kilpailu toimisi neutraalisti elikkä myös nämä yksittäiset toimijat olisivat samalla viivalla kuin metsähallitus

kun tiedetään missä olosuhteissa maataloutta pääsääntöisesti harjoitetaan niin se tuo tiettyä uskoa tulevaisuuteen ja antaa sitten pohjaa tehdä laskelmia investointien kannattavuudesta

esimerkiksi ympäristöluvat kestävät aluehallintoviranomaisissa aivan liian kauan menee vuosi tai joissain tapauksissa käy vähän pahemminkin ja se on selvä että sitten ei tule investointeja kun lupa asiat eivät ole kunnossa

kävin yhdessä ely keskuksessa alkuvuonna ja siellä oli jouduttu tekemään noin kymmenkunta kielteistä investointipäätöstä vain sen takia että ympäristölupa puuttui muuten rahoitettavia hankkeita ja hyviä hankkeita mutta ympäristölupa puuttui ja siinä meni virkamiehillä sitten aikaa hukkaan kun piti tehdä kielteinen päätös kun olisi voinut tehdä myönteisen päätöksen ja pyörät olisivat lähteneet pyörimään

ensinnäkin tämä veronkevennysprofiili ei olennaisesti eroa siitä mitä viime vaalikaudella edellinen hallitus teki

on kuitenkin vähän aikaa sitten hyväksytty yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa ohjelma viemäröintiohjelma missä katsotaan mihinkä suuntaan pitäisi viemäreitä ja vesihuoltoa rakentaa mutta valitettavasti rahaa siihen ei ole tarpeeksi

kun katsoo noita teidän lausumianne ja yhteenvetoanne niin täytyy sanoa että hyvin olette minun mielestäni löytäneet sieltä ne olennaisimmat asiat tulevaisuutta silmällä pitäen

niin kuin selonteossakin lähdetään siitä liikkeelle että yksi keskeinen asia mikä näissä linjauksissa on on se että suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille eli siitähän sen pitää lähteä